ministeri kävi läpi tuota poliisihallinnon budjettiesitystä ja tuohon esitykseen sisältyy muun muassa että poliisin valvontaan hälytystoimintaan erikoistoimintaan määrärahat sisällytetään edellisvuoden tasolla

käytännössähän se tarkoittaa silloin määrärahojen vähennystä kun kustannustason nousu otetaan huomioon

siinä on haastetta miten säilytetään palvelutaso edellisvuoden kustannustasolla

yksi huolenaihe oli myös tuossa ministerin puheessa kun toitte esille poliisin palveluverkon kehittämistarpeet

hyvä asia on tuossa budjettiehdotuksessa ehdottomasti työttömien koulutettujen poliisien työllistämismääräraha

ja se yksituumaisuus joka parlamentaarisen työryhmän raportista huokui menee nyt käytäntöön

tietysti itsekin siinä mukana olleena kiitän vielä että viime keväänä saatiin yksituumainen raportti aikaan ja nyt sen hedelmiä päästään viemään eteenpäin

ministeri kertoi tuossa että rahoitusmallit tulevat pian arviointiin ja toivon että keväällä sitten voidaan kehysriihessä pohtia mitä kohteita pilotoidaan

tässä työ ja elinkeinoministeriön pääluokassa lyhyesti kolmeen asiaan kiinnitän huomioni ja ensimmäinen on tuo vuorotteluvapaajärjestelmä

on erittäin tärkeää että vuorotteluvapaajärjestelmä säilyy vaikkakin sen ehtoja hiukan muutetaan ja niiden ehtojen muuttaminenkin menee ihan terveeseen ja hyvään suuntaan

on ihan mielekästä että työuraa on jo takana kohtuullisesti ennen kuin vuorotteluvapaaoikeuden saavuttaa

vuorotteluvapaa on tärkeä tietysti paitsi työttömän ihmisen työllistämiseksi myös vuorotteluvapaalle lähtevän työuran pidentämistarkoituksessa

toiseksi otan esille ikuisuusaiheen joka koskee ely keskusten toimintaa

vaikka elinkeino ja ympäristötoimi on koottu samaan virastoon niin edelleen meillä on ongelmaa siitä ja viestejä tulee että elinkeinotoimi rahoittaa toista kautta yrityshankkeita alueilla ja kunnat myöntävät elinkeinotoimintaan lupia joita myös ely keskukset tukevat mutta sitten ympäristökeskus lähtee valittamaan näistä asioista

elikkä saman viraston alla toimitaan ristiriitaisesti kun tarkoitushan oli tietysti että yhdistäminen edistää ja tukee elinkeinojen kehittämistä ja työllisyyttä alueella

tällä hetkellä ympäristökeskuksilla on jo merkittävä asema valituksissa jotka ruuhkauttavat hallinto oikeuksia

virallisen syytteen alaisuus merkitsee sitä että kun rikos tulee poliisin tietoon siitä kirjataan rikosilmoitus ja teko otetaan tutkittavaksi asianomistajan tahdonilmaisusta riippumatta siinä vaiheessa

ollaan valmiita tekemään suuriakin panostuksia uusien toimialojen kehittämiseen markkinointiin ja tutkimukseen siinä toivossa että löydetään uusi kasvuala työllisyysala ja kansainvälinen menestysala eikä huomata sitä mitä meillä jo on olemassa ja niitä vahvuuksia joita suomella esimerkiksi matkailun alalla on olemassa eikä ole riittävästi ollut rohkeutta panostaa niihin ja tuoda niitä reilusti esille

lainmuutoksella annetaan vahva viesti siitä että pahoinpitely lievimmässäkään muodossa ei ole millään lailla hyväksyttävää

tosin lähisuhteen määrittelemisen osalta esimerkiksi yhteistaloudessa asuminen tai muu rinnastettava läheisyys on vaikeasti toteen näytettävä niin kuin tuossa edellisessäkin asiassa jota käsiteltiin

matkailuelinkeino on yksi harvoista vahvasti kasvavista elinkeinoaloista niin suomessa kuin kansainvälisestikin ja matkailuelinkeino on vahvasti työvoimavaltainen ala

silloin kun pahoinpitely tapahtuu tuolla nakkijonossa ravintolaillan jälkeen lähisuhteen ja yhteistaloudessa asumisen todistelu menee taas sinne kylpyhuoneen hyllylle ja hammasharjojen katsomiseen kenen tavarat siellä taloudessa ovat

olen keskustellut aasialaisten toimijoiden kanssa tässä viime aikoina ja kysynyt heiltä suoraan miten suomen matkailua pitäisi profiloida ja fokusoida

kyllä sieltä tulee ihan muutama selkeä kommentti muutama selkeä sana tulee

lakivaliokunnassa pohdittiin tarkasti kouluissa esimerkiksi välitunneilla tapahtuvia oppilaiden välisiä tönimisiä ja nahisteluja jotka täyttävät lievän pahoinpitelyn tunnusmerkistön

eli hyvin helppoa yksinkertaista fokusointia suomen matkailun vahvuudesta

käytiin läpi opettajien velvollisuuksia lastensuojelulain perusteella ilmoittaa rikoksesta joka kohdistuu alaikäiseen ja koulun kasvatuksellisten menetelmien ja sovittelun sekä kurinpitomenetelmien suhdetta virallisen syytteen alaiseen rikokseen

niin kuin tuossa aiemmin sanoin jossain päin maailmaa on valtava matkailuelinkeino teollisuus muodostettu mikki hiiren ympärille ja kyllä joulupukki on ihan toisen luokan kaveri kuin tommonen hepponen mikki hiiri

se pohdinta oli tarpeen

lain hengen mukaan koulussa tapahtuneet lievät pahoinpitelyt ohjataan koulun toimesta viralliseen esitutkintaan silloin kun koulun omat puuttumiskeinot eivät ole riittäviä

tästä pitää ottaa kokonaisvastuu ja kehittää sitä nyt varsinkin tässä tilanteessa kun matkailun edistämiskeskus liitetään osaksi finpron toimintaa

eli selkeää fokusointia selkeää tavoitteellisuutta siitä että suomen matkailu nostetaan kansainvälisesti sille tasolle johon se kuuluu ja sitä kiinnostavuutta lisätään

hallituksen esityksessä ensi vuoden talousarvioksi on tämän uudistuksen lisäresurssitarpeet otettu huomioon tuomioistuinten ja syyttäjien osalta mutta poliisihallinnon lisäkustannuksia ei ole huomioitu

arvoisa puhemies

kansalaisten turvallisuudentunne ja luottamus siihen että hädän hetkellä saa apua varmasti ja mahdollisimman nopeasti on erittäin tärkeä asia

nyt kysyisinkin ministeriltä kun näitä poliisin voimavaroja ja toimipaikkaverkkoa ja sitä kehittämissuunnitelmaa tehdään ja samoin tuota sisäisen turvallisuuden ohjelmaa

arvoisa puhemies

arvoisa herra puhemies

onko nyt tarkoitus käydä läpi myös poliisin tehtäväkenttä ja ruotia läpi ne tehtävät joista poliisitoiminta voidaan lopettaa ja siirtää mahdollisesti johonkin toiseen instanssiin koska se on yksi tapa

kun poliisihallinnossa tänä päivänä tehdään työvuorolistoja niin sitä työvuorolistasuunnittelua ohjaa säästäminen ja rahojen vajaus

välillä tulee mieleen että opposition toiminta vaihtoehtojen esittämisessä on kuin mykästä filmistä kun puhutaan että vaihtoehtoja tulee vasta joskus marraskuulla

se ilman muuta vaikuttaa niihin partiovahvuuksiin niinä kaikkein tärkeimpinä painopisteaikoina viikonloppuöinä esimerkiksi jolloin kansalaisten turvallisuus vaatisi riittävää partiovahvuutta

onko oikea tapa että hallinnon sisällä säästetään näistä kohteista viikonloppu ja haittatyökorvauksista

sitten toinen kysymys vielä

hallituksen budjettiesitys on tehty tietäen edessä olevan vaikeat taloudelliset ajat mutta edelleenkään kukaan ei osaa sanoa kuinka syvällä ja kuinka pitkään joudumme pidättämään hengitystä ennen kuin olemme jälleen pinnalla paistattelemassa

meillä poliitikoilla on paha tapa haluta laittaa oma peukalonjälkemme ja korvamerkitä rahoja niin kuin poliisirahoituksessa korvamerkitään milloin talousrikostutkintaan harmaan talouden tutkintaan terrorismin torjuntaan

sinivihreä hallitus on valmistellut vahvoihin arvovalintoihin ja sosiaaliseen omaantuntoon perustuvan esityksen jossa kaikkein heikoimmassa asemassa olevia ihmisiä ei laiteta taantuman maksumiehiksi

budjetti sisältää lisäksi monia muita pienituloisten ja heikommassa asemassa olevien ihmisten talouteen myönteisesti vaikuttavia asioita kuten ruoan arvonlisäveron alennuksen ja sen että kansaneläkettä ja työttömyysturvaa ei indeksin mukaan lasketa vaikka kuluttajahintojen ennustetaan laskevan

arvoisa puhemies

työuria on pidennettävä erityisesti uran alkutaipaleella

nuorten ohjaaminen työhön ja se että työn tekeminen on aina taloudellisesti kannattavampaa kuin kotiin jääminen on ainoa oikea kasvatusmalli nuorille

meillä ei ole varaa enää uhrata yhtään nuorta työelämän ulkopuolelle sen takia että yhteiskunta ruokkii lusikalla suuhun ja opettaa että välttämättä ei tarvitse tehdä muuta kuin maata päivät ja bilettää yöt

työmahdollisuuksien lisääminen ja verotuksen kannusteet työn tekemiseen kasvattavat nuoria pärjäämään ja rakentamaan omaa elämäänsä työtä tekemällä

kuntapolitiikassa olen pienemmässä mittakaavassa oppinut sen että vaikka kaikki muut hallinnonalat saataisiin taloudenpidossa kestävälle uralle niin aina tulee terveyspuolen lisälasku joka mitätöi muiden säästöt ja vie pohjan terveeltä taloudenpidolta

mikäli painopistettä ei muuteta ennalta ehkäisevään terveystyöhön joka tavoite budjetilla on siihen suuntaan ei kohta mikään raha riitä

nyt on pelättävissä sama mikä tapahtui aikoinaan viinaveron laskun jälkeen jolloin suurkuluttajat joivat itsensä hengiltä koska samalla rahalla sai vain enemmän viinaa

panostuksia ja toimenpiteitä terveysliikunnan edistämiseksi on kehitettävä edelleen

liikuntapaikkojen korotetut peruskorjaus ja perustamisavustukset ovat tärkeä viesti kunnille ja liikunnanharrastajille siitä että liikuntaa arvostetaan tärkeänä osana ennalta ehkäisevää terveystyötä

kuten alussa mainitsin sinivihreä hallitus on tehnyt arvovalintoihin ja sosiaaliseen omaantuntoon perustuvan budjetin joka pienillä viilauksilla vie meidät taantuman yli

hallitus on joutunut tekemään kovia valintoja kun se on valinnut elvyttävän velanoton linjan käpertymisen ja leikkauslistojen sijaan

ne ovat nyt kuitenkin vain väline pitää hyvinvointiyhteiskunnan perusta kunnossa kun sitä tämän talouden taantuman vuoksi kovasti koetellaan

kaikille lisää ei ole vain mahdollista

velanmaksun aika tulee mutta silloin meidän on hyvä muistaa että tämä velanotto oli tietoinen valinta ja sillä turvattiin prihoilta

pois

arvoisa herra puhemies

verotuksen painopisteen siirtäminen kasvua haittaavasta työn ja yrittämisen verotuksesta kohti terveys ja ympäristöperusteista verotusta jatkuu

ja hyvää kuntien kannalta tässä asiassa on se että tämä yhteisöveron alennus kompensoidaan kunnille se ei koidu kuntien tappioksi

työllistäminen ja työ on tässä taloudellisessa tilanteessa keskeisimmässä osassa johon budjetin toimenpiteet tulee kohdistaa

erityisesti tulee tukea yritysten rohkeutta työllistää ihmisiä tässäkin tilanteessa kun talouden näkymät ovat heikot

muutamia havaintoja nostan esiin maatalous ja metsäpolitiikasta

on oikein hyvä asia että hallitus on päätynyt tässä esityksessään siihen että lfa tukia ei leikata

kokoomukselle tärkeä asia on myös panostus lähiruokaan

se antaa maaseudulle mahdollisuuksia ja myöskin tuo tarkennus hankintalainsäädäntöön antaa mahdollisuuksia lähiruokatoiminnan lisäämiseen

on luettava myös kokoomuksen ansioksi se että kiinteistöveroa tai metsätilamaksua ei sisällytetty tähän budjettiin

toisaalta metsän myyntitulon verotus omasta mielestäni kuuluisi enemmänkin yhteisöverokannan piiriin kuin pääomatuloverokannan piiriin

budjetissa tässä taloudellisessa tilanteessa on tietysti myös paljon huonoja asioita pelkkiä hyviä asioita siihen ei voida kirjata talouden tilanne on sellainen

se on kuljetusalan yrittäjille kova paikka mutta se on kova paikka myös kaikille suomalaisille kuluttajille kun nuo hinnat sitten vyöryvät tuotteisiin

myös työmatkakulujen nouseminen kohdistuu työn verotuksen kokonaisuuteen ja joissakin tapauksissa työmatkakulujen kasvu polttoainehintojen nousun ja muun nousun kautta voi johtaa harkintaan siitä onko vielä mielekästä työssä käydä

mielestäni seuraavan vaiheen tämän yhteiskuntatakuun voimaan astumisen jälkeen tulee olla myös se että sen jälkeen ei ole enää valintamahdollisuutta jäädä kotiin yhteiskunnan kustannuksella jos yhteiskunta tarjoaa tämän takuun nuorille

se kohdistuu alueiden kehittämiseen ja rakennerahastopolitiikkaan ja siellä maakuntien kehittämisrahaan

ongelma on siinä että tuo jäljelle jäävä kehittämisrahan osuus on käytännössä jo sidottu olemassa oleviin hankkeisiin ja uusia hankkeita tämän rahan puitteissa ei siten ole juurikaan mahdollista toteuttaa

tämä rahoitushan on suunnattu pitkälti julkisen sektorin kehittämishankkeisiin ja tuottavuuden parantaminen ja julkisen sektorin kestävyysvajeen paikkaaminen on tärkeä asia

tämä rahahan on ollut käytännössä rahan monistamiskone ja silloin kun tuo vipuvoima heikkenee toinen puoli huimapyörän remmeistä

aili käy

edustaja

arvoisa herra puhemies

toivon että ympäristöministeriö on aktiivinen ympäristönäkökulman korostamisessa kun tulevana keväänä valmistellaan liikennepoliittista selontekoa

uudet väylähankkeet pitää kohdistaa paikkoihin siten että perusteena ovat teollisuuden ja toimeliaisuuden kasvumahdollisuudet sekä ympäristön ja pohjavesien suojelu

tuon liikenteen avaamisen jälkeen tuolle ratayhteydelle ei ole avattu yhtään seisaketta tai asemaa

arvoisa herra puhemies

toisena ympäristöasiana otan esille energiaan liittyvän asian josta olen niin monesti aiemminkin puhunut

kysymys on hevosenlannan hyötykäytöstä lämmitysenergiana

hevosenlannan poltto ei ole suomessa kiellettyä mutta lanta on luokiteltu eläinperäiseksi jätteeksi ja siten jätteenpolttodirektiivin ja asetuksen alaiseksi

saksassa hevosenlantaa puristetaan kuivikkeineen briketeiksi ja siinä muodossa sitä poltetaan kiinteistökohtaisissa lämmityskattiloissa ja myös taajamalämpölaitoksissa

suomen ympäristöviranomaisten muista eu maista poikkeavan tulkinnan vuoksi tuoltakin paikkakunnalta hevosenlantaa kuljetetaan pitkien matkojen päähän sipooseen kompostoitavaksi

nyt kun on ajankohtaista ilmasto ja energiapoliittinen keskustelu tuntuu kyseenalaiselta että viranomaistulkinnasta johtuen arvokasta lämmön raaka ainetta joudutaan kuljettamaan pitkien matkojen päähän kompostoitavaksi

sen sijaan se voitaisiin hyödyntää nykyaikaisen ympäristöystävällisen tekniikan avulla lämmöntuotannossa ja korvata siten vuosittain suuria määriä fossiilisia tuontipolttoaineita

hallituksen on nostettava hevosenlannan hyötykäyttö yhdeksi selvityskohteeksi kun uusilla eri tavoilla pyritään korvaamaan fossiilisten tuontipolttoaineiden käyttöä ennustaa heikkilä koska edustama jälleen pirttilahti

ympäristölainsäädännön määrä on lisääntynyt paljon eun tasolla ja suomessa muokataan sitten sitä lainsäädäntöä kiireellä ja huono ja kiireellinen valmistelu sitten johtaa huonoon lopputulokseen

meillä on hyvin paljon lainsäädännössä virheellisiä asioita jotka johtavat suuriin kustannus ja yritysvaikutuksiin ja aiheuttavat epäkohtia

esimerkiksi pelkästään hämeen alueelta josta tulen tiedän useita yrityksiä joiden elinkeino ja työpaikat ovat uhattuina ympäristönormien tiukkojen tulkintojen takia